myönnän vielä puheenvuorot edustajille kiuru niikko uotila salolainen mustajärvi komi ja soini ja sen jälkeen ministerin puheenvuoro

siksi rohkenenkin esittää kainon toiveen valiokunnan puheenjohtajalle että kyllä mielestäni oikea tapa olisi se että hallitus tulisi oma aloitteisesti näin isossa asiassa eduskuntaan eikä niin että valiokunta joutuu siirtämään jonkun asian käsittelyn tänne

työsuojelupiirien resursseja tämä hallitus on lähtenyt leikkaamaan vaikka niiden pitäisi olla niille ihmisille jotka menevät työpaikoille osaltansa ja saavat tarvittaessa poliisiapua jotta ongelmiin voitaisiin puuttua

meidän miehemme ja naisemme siellä ovat tekemässä tärkeää työtä

pidempi aidosti käännösehdotus kaksikymmentäyhdeksän ei pyri

ei voi olla puhettakaan että me toteamme ykskaks että me otamme ja peruutamme aikaisemmat puheet ja sitoumukset

perustuslakivaliokunnan annettava lausunto

pinja edustaja on yksi peruskorko yksi perustama

olkaa hyvä

harmaan talouden tapaukset eivät ole vähenemässä vaan ne lisääntyvät tämän hallituksen aikana ja niihin kytkeytyy ulkomaisen työvoiman työehtojen polkeminen joten kysyn

södermanin ryhmäpuheenvuorossa ja ne koskevat muun muassa sitä miten tämä eduskunnan kannan määrittely tapahtuu

äänestyksen

jos ollaan johdonmukaisia ja harmaaseen talouteen halutaan puuttua ja halutaan suosia rehellistä yrittämistä eikö silloin hallituksella pitäisi olla kykyä kääntää kelkkansa ulkomaisen työvoiman maahantulon osalta ja sen työehtojen asiallisen hoitamisen osalta eli huolehtia siitä että on riittävät resurssit jotta jokainen täällä töissä oleva saa saman kohtelun siitä riippumatta mikä on kansallisuus ja kielitaito

no niin tässä vielä edustaja männistö ja sitten edustaja rantakangas ja sen jälkeen loppukeskustelu kahvilassa

siksi tämä vasemmistoliiton linja että hypätään jälleen kerran käpykaartiin ja unohdetaan omat aikaisemmat puheet ja vastuunotto on vastuutonta enkä näe että sille suomen ulkopolitiikkaa ja osallistumista voidaan lähettää

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

nyt voidaan maksutta hylyt ovat irma sulkusenistä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä mutta totutun lakiehdotuksen otus toinen käsittely on

erinomaisesti

kosken kaksia pois ja sen jälkeen ostokyky verotus kaks kolme ylistaron concertos koska mitään yliajosta mustien verotus koskee viisi ostaja on pöytäkirjaan

käsittelyn pohjana on tältä

pyydän hiljaisuutta saliin

uusi käsittely ainoa käsittelyistuntopäiväristuksen kolmastoista nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ensimmäistä kymmenentenä kahdessatoista viidenteentoista lakiehdotukset solmiotin mukaan spr rsc lyhty oli kunnanhallituksen ehdotusta lakiehdotuksen yk lakivaliokunnan mietintö

tähän saakka olemme olleet hyvin laajasti sitä mieltä että presidentti puolustusvoimien ylipäällikkönä ja ulkopolitiikan johtajana on viimekätinen päätöksentekijä se kolmas lukko

sataseitsemän plus ja akuusi akahdeksan eli antaa kuusi neljätoista eduskunta

kysymys edes pyristellä muodostuksen neliösosetta sitten ukraina ja suomi menetti kaksikymmentäyksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä keskus tuo kadusta on alkanut

ne vielä tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta josta vehkaperän ilta

arvoisa puhemies

johon pystyttyvä

mietintö johdosten rangers kolme kaksi

ensin perustelee green tuskastunut

monilta

ensimmäiset esittely onnistunutta uurastuksen seitsemäsosan käsittelyn pohjana on kyllä mutta samalla kun on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

edustaja oinosen

siis ydintujaa edusti renkaan carson kaksi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

mustajärvi kakskymmentäviis ja aidosti uuden koska takuuseen

äänestyksen

arvoisa puhemies

se voisi postiaan kuusikymmentäyhdeksän eija usa viisitoista jos päiväks

edustaja razmyarin puheenvuoro oli todella koskettava ja täytyy sanoa että ensimmäistä kertaa eduskunnassa tuli tippa silmään

arvoisa puhemies

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset yhdessä vastata kysymässä kyse jos joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä tyson on peltolan suorituksensa wager tuxette mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen tp

arvoisat kansanedustajat

tämän keskustelun ydin on siinä pidämmekö siitä kiinni että meillä on hyvin toimiva kaikille kansalaisille avoin julkinen terveydenhuolto käytettävissä vai ei

arvoisa puhemies

tämä ehdotus setelistä tarkoittaa käytännössä sitä että kun lisää rahaa ei tule niin ohjataan palvelut tänne yksityiselle puolelle ja se tapahtuu tavalla jossa palvelujen valinta on siitä riippuvainen kuinka paljon itse voi laittaa omasta pussista lisää rahaa

oikeudenmukainen kohtelu eri väestöryhmien välillä on yksi suurimpia asioita luomaan menestyksellistä yhteiskuntaa yhteiskuntaa jossa ihmiset arvostavat toisiaan ja ovat myös valmiit tukemaan toisiansa

valittujen puhemiesten ja koko eduskunnan kannalta olisi toivottavaa että eduskuntaryhmät pystyisivät etukäteen keskustelemaan valinnoista ja noudatettavista menettelytavoista

edustaja ala nissilä jatkaa tätä hienoa puhetta velkaantumisen vaaroista ja antaa sen kuvan että hän ikään kuin olisi vähentämässä velkaantumista

osittain ainoan sitoutuu sen käsittely estellä vedostuksen yhdeksän suosi ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

haluan kuitenkin lähteä siitä että tämä on hyvä ja että täällä on ollut hyvä henki ja yhteinen sitoumus puuttua näihin äärimmäisyystekoihin olla hyväksymättä niitä ja olla valmis omalla toiminnallaan näyttämään esimerkkiä

valitut puhemiehet tulevat tekemään parhaansa jotta eduskunnan tahto suomalaisessa parlamentarismissa toteutuu

minkä johdosta nyt on käynyt uskomaton uusien arvostama

verotuksen hyväksyttävyydelle myös erityisen merkittävää on että verorasitteen tulee hyväksyttävällä tavalla ottaa huomioon eri väestöryhmien kantokyky

totta kai tämä on ohituskaista

äänestyksen

joo

uskon tässä arviossa kyllä enemmän helsingin sanoman pääkirjoitustoimittajia että tämä on tähän päivään tehty erikoismaksuluokka epätasa arvoinen ratkaisu ja surulla totean että keskusta ja vihreät ovat hallituksessa olleet tämän ehdotuksen hyväksymässä

eläkeläisväestön osalta verokysymys on ollut yksi eniten esillä olevia asioita viime vuosien aikana

ja kuinka on suomi on pystynyt vielä edustajat jouko jääskeläinen ja niihin poliittisiin päätöksiin mikä on tehtävä mikä alanko kahiluoto sen jälkeen ministerin vastaus ja alan kokoelma tosin kymmenestä vastuu sitten vielä kierros debattia

ja sitten puhujalistaan

päinvastoin te vaarannatte meidän tulevan pohjan leikkaamalla yliopistoilta ja koulutuksesta ja laittamalla professorit kilometritehtaalle

äänestykseannetusta yhdeksi ja antoi seitsemän yksi heikkous yhdeksäntoista jos pohjois

jään odottamaan mitä muuta seteliä meille tullaan tarjoamaan jos tämä meininki jatkuu

silloin oikeastaan kaikki suuret puolueet ehkä jopa kaikki puolueet hyväksyivät sen periaatteen että eläkeläisten tuloja täytyy verottaa lähtökohtaisesti samojen periaatteiden mukaisesti kuin palkansaajien tuloja verotetaan sama kohtelu verotuksessa työtuloille ja eläketuloille